se ei tapahdu markkaan palaamalla päinvastoin eikä se tapahdu ainaisella ei sanan hokemisella

meillä ei mielestäni yksikertaisesti ole varaa romuttaa kaikkia olemassa olevia rakenteita ilman että meillä on selkeä käsitys siitä että niiden tilalle voidaan luoda jotain selkeästi parempaa

etenemme määrätietoisesti hallitusohjelman mukaisesti

suomi oli liian pitkään uudistamatta nyt uudistuksia tehdään rytinällä

alistetaanko ihmisten terveys bisnekselle vai voiko hallitus taata että jatkossakin ihminen saa ne terveyspalvelut joita hän tarvitsee riippumatta siitä minkä paksuinen rahakukkaro hänellä on

siihen liittyy tieinfran yhtiöittäminen joka äkkiseltään kuulostaa siltä että tavallisen autoilijan maksutaakka kasvaa entisestään

haluan jo tässä lähetekeskustelussa kiittää hallitusta muun muassa urheiluseurojen ja niiden vanhempien ammattiautoilijoiden puolesta jotka ajavat näiden seurojen ja yhdistysten linja autoja esimerkiksi näillä peli ja kulttuurimatkoilla

väitän että useimmille kymmeniä vuosia ammattiautoilijana toimiville on suoranaista sielunhoitoa saada tehdä oikeita töitä eläkepäivien lomassa

näistä voidaan toki olla montaa mieltä mutta antavat ne kyllä paremman kuvan yhtiön johdon valmiudesta vastata kilpailutilanteen kiristymiseen kuin esimerkiksi postin kohdalla

rönni oli tänään niin synkkäsieluinen koska tunnen henkilökohtaisesti useita ikääntyneitä ammattiautoilijoita joiden koen olevan tähän kuntonsa mukaan myös valmiita

hallitus kantaa tästä vastuusta myös merkittävän osan

se on omilla toimillaan vähentänyt raideliikennettä ensin leikkaamalla ostopalveluliikenteestä ja sen jälkeen ilmoittamalla henkilöliikenteen nopeutetusta avaamisesta kilpailulle

arvoisa puhemies

hallituksen rakentama yhtiöiden suomi uhkaa jättää maantieteellisin tai taloudellisin perustein merkittäviä osia kansasta muun muassa hyvinvointipalvelujen ja liikkumiseen liittyvien palvelujen ulkopuolelle

välillä tuntuu että hallitusjunaan lisätään hönkää vaikka edessä häämöttävän kuilun yli johtaneen ja puretun sillan tilalle ei ole vielä ehditty rakentamaan edes uutta siltaa

kuntarakenne on uudistettava tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi

me olemme käsittelemässä hallituksen valintaa ohi sovitun tähän aikaan illasta ilman hallituspuolueiden vastauksia mihin olemme todellisuudessa jatkossa menossa

lisäksi olemme voineet havaita että matkan aikana viimeksi viikonloppuna on esitetty erilaisia tietoja ja käsityksiä yleisradion tulevaisuudesta yleensä

mitä tulee terveyspalveluihin kunnat ovat monin paikoin lähteneet niiden yksityistämisen tielle osan on ollut pakko ja osa on päätynyt siihen vapaaehtoisesti

ministeri ihalainen totesi äskeisessä puheenvuorossaan että rakennemuutos on pysyvää

itse olen tietysti siellä alueella pitänyt kaikista eniten ääntä siitä että tehdään kestäviä ja pitkäkestoisia toimia työttömien ihmisten työllistymisen eteen ja sen sitten tulokset jatkossa näyttävät

äkillisen rakennemuutoksen tukeen kohdistuu usean miljoonan euron valtuusleikkaus ja oma arvioni on että kyseinen leikkaus vähentää merkittävästi rahoitusta äkillisen rakennemuutoksen alueille erityisesti etelä ja länsi suomessa joissa ei ole myöskään eun rakennerahastojen kautta myönnettävää tukea vastaavalla tavalla käytössä kuin itä ja pohjois suomessa

arvoisa puhemies

nämä rakennemuutostilanteet voivat tulla eteen nopeallakin aikataululla ja jatkossakin on kyettävä mielestäni takaamaan rahoitus riittävä rahoitus

kymmenen kunnan toimintojen sopeuttaminen on erittäin haasteellista

kansalle vähän että tarhaamaan rahoituksen riittävä kansallinen taso

ja kun tässä kohtaa aikakin alkaa loppumaan niin ei niinkään kysymystä mutta esitän vastaaville ministereille sellaisen toiveen että tähänkin asiaan pitää pystyä tarvittaessa palaamaan

etenkin perussuomalaisten ryhmäpuheessa viitattiin erittäin kummallisella tavalla siihen miten euron tukemiseen käytettävät rahat olisivat pois ties mistä kaikesta hyvästä

etsimme kipeästi säästöjä ja pöydälle on tuotava kaikki mahdolliset elementit myös esimerkiksi palkkasäästöt ja kenties jopa henkilöstön lomautukset

euroalueen kriisi joka tällä kertaa kulminoituu espanjan monimuotoisiin vaikeuksiin horjuttaa yhteiskuntamme perusrakenteita

tämä ei ole mielestäni tarkoituksenmukaista

arvoisa herra puhemies

vaikka keskustan välikysymys perustuukin pääsääntöisesti väärille kärjistyksille ja poliittiselle uhkakuvien luomiselle on myönnettävä että niissä tavoissa joilla kuntarakenneuudistusta viedään eteenpäin on myös paljon korjattavaa

suomi ei voi tuosta vain vetäytyä mielestäni pyörremyrskyn ulkopuolelle vaikkakin kaikki olemassa olevat vaihtoehdot ovat varsin vaikeita

nyt vallallaan oleva hyvin yleisluontoinen määrittely vahvoista peruskunnista luo ennakkoluuloja ja ruokkii valitettavan paljon harhakäsityksiä

arvoisa herra puhemies

jos nyt ilmoittaisimme että emme ole mukana kriisiä hoitamassa alkaisi tapahtumaketju joka ensin vaikeuttaisi suomen toimintaa eun jäsenenä ja johtaisi pian siihen tilanteeseen että joutuisimme eroamaan eurosta ja eusta

tämä olisi meille se kallein ja huonoin vaihtoehto

se kaiketi sopisi sitten perussuomalaisille mutta sopisiko teille samalla välittömästi seuraavat massatyöttömyys sekä maan taloudellinen romahdus ja syvä lama

ja kolmantena suomen luottoluokitus on pidettävä parhaassa mahdollisessa kategoriassa

hallituksen linjavalinta ei ole hyvä vaihtoehto se on vain vähiten huono vaihtoehto

olemme tänään päässeet keskustelemaan seitsemännen kerran euroopan tulevaisuuden avainkysymyksistä tässä salissa kukin omalla tavallamme

arvoisa rouva puhemies

vaikka tämä hallituksen esittämä yksittäisten työttömyyspäivien korvaaminen lyhennetylle työviikolle lomautetuille helpottaa nykyjärjestelmän ongelmia se myös paikoin leikkaa pieni ja keskituloisten etuutta

tämä tarkoittaa käytännössä pienipalkkaisten naisten työttömyysturvan työttömyysetuuksien alenemista mikä tarkoittaa että esitys sisältää myös vakavan tasa arvo ongelman

minkä koen olevan itse vuorotteluvapaajärjestelmän tarkoituksen

tarkoituksena on toisaalta edistää työtekijän työssäjaksamista ja toisaalta tarjota työttömälle henkilölle työllistymismahdollisuuksia

hallituksen esitys on väliaikainen ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin tehty mutta se kertoo myös omalla tavallaan raakaa kieltä siitä mitä hallituspuolueet ovat valmiita tekemään pienipalkkaisten naisten ja yleensä pienipalkkaisten ihmisten kustannuksella

osa käyttää sen hetken taukoon mutta varsin moni käy vapaa aikana opiskelemassa lisää omaa alaansa minkä hyöty palaa työyksikköön vuorotteluvapaalta tulevan työntekijän mukana ja osa toimii vuorotteluvapaalla muun muassa läheisensä omaishoitajana

mielestäni hallitus on valmis heikentämään vuorotteluvapaata

työttömyys nousee mutta vapaaehtoinen työn jakaminen vaikeutuu

mielestäni logiikka puuttuu

kasvukaudella tarvitaan työntekijöitä

tämä on selkeää talouden kannalta ja tärkeä syy panostaa työllistämiseen ja tällä hetkellä työttömiin myös vaikeasti työllistettäviin ja vajaakuntoisiin ihmisiin

kun tämän vuoden toukokuussa voimaan tulleiden de minimis säännösten ja ryhmäpoikkeusasetuksen ohjeistus on ollut hyvin leväperäinen ohjeet ovat epäselviä ja kovin tulkinnanvaraisia ja ne ovat aiheuttaneet kohtuuttomia tilanteita maakunnissa koska tämä asia vihdoin viimein korjaantuu

kuitenkin samaan aikaan ministeri katainen jarruttaa vaikeasti työllistettävien joita meillä on nyt jo todella paljon työllistämistä kurjistamalla työllistämisrahoja

tästä seuraa että työllistämistoimenpiteisiin tulee turhia katkoksia ja tavoitteet saada työvoimapalvelujen asiakkaat takaisin muun muassa avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen paikoin ratkaisevasti heikkenevät

tämän vuoden toukokuussa voimaan tulleiden de minimis säännön ja ryhmäpoikkeusasetuksen tulkinnat eri ely keskusten alueella ovat aiheuttaneet joillain alueilla epävarmuutta

säännökset ovat jo nyt vaikeuttaneet kolmannen sektorin työllistämistoimintaa niin että olemme menettämässä tuhansia sellaisia työpaikkoja jotka työllistävät kaikkein vaikeimmin työllistettäviä

kuntien lomautukset palvelujen karsiminen sekä palvelumaksujen ja verojen nostaminen koskevat pahimmin jo valmiiksi heikoimmilla oleviin kuntalaisiin

kuntien talouteen ja sitä kautta kansalaisten peruspalveluihin ei muka ole varaa panostaa samaan aikaan kun kreikkaan ja irlantiin kannetaan säkkikaupalla velkarahaa vaatimatta edes takuita takaisinmaksusta

teoreettisella tasolla voisi jopa väittää että jos nämä samat miljardit olisi vaikkapa jaettu sosiaalisen luototuksen menetelmällä yhteiskuntamme köyhimmille olisi köyhyys poistettu kertarysäyksellä maastamme ja laina olisi saatu todennäköisesti korkoineen takaisin

täydennettynä muiden sosiaalietuuk sien parantamisella kuten sdp on esittänyt saavuttaisimme riittävän perusturvan kaikille suomalaisille tavalla joka samalla kannustaisi työntekoon

sdp vaatii että omaishoidon tuen riittävä rahoitus turvataan ja sen maksatuksen siirtoa kelalle kiirehditään sekä tuen kriteerejä tarkennetaan hyvin nopealla aikavälillä

silti laman tunnistamiseen meni hallitukselta merkittävän paljon aikaa

odottaisin hallitukselta ja hallituksen edustajilta selkärankaa sen verran että sortumatta leimaamaan vaihtoehdot populismiksi tai muuksi hötöksi aidosti tarkasteltaisiin näitä vaihtoehtoja